yksi yleinen negatiivinen palaute jota tulee näihin työeläke ja sairauseläkepäätöksiin liittyen on se että asiantuntija joka tekee tämän hylkäävän päätöksen ei ole koskaan fyysisesti tavannut eikä ole tutkinut eikä tiedä sitä eläkettä hakevaa henkilöä eikä vikatiellä jo fyysisesti tavannu eikä ole

tälläkin hetkellä meillä on eduskunnassa esitys jossa pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen koetetaan kannustaa niin että jopa kolmen kuukauden työttömyysetuus on mahdollinen samaan aikaan palkan kanssa kun työllistytään ja tätä kannustavuutta haetaan

viime aikoina erittäin voimakkaasti lisääntynyt nettikauppa kuuluu myös tähän samaan vertailukategoriaan

arvoisa herra puhemies

nettikaupasta voit tilata ja tehdä ostoksia ympäri vuorokauden riippumatta juhlapyhistä ja muusta ajankohdasta

tässä viime aikoina on ollut esillä myös sellaista henkeä että tämmöisiä alueellisia kuljetuspalvelukeskuksia pitäisi järjestää kuntien tai valtion toimesta ja mielestäni se on ajatus jota ei kannata viedä eteenpäin koska on olemassa koko maan kattava taksien tilauspalvelukeskus

tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia linja autoliikenteen matkustajien oikeuksista annetun euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen toteuttamiseksi

silloin voidaan aiheellisesti kysyä miksi fyysistä kaupantekoa kauppaliikkeissä rajoitetaan aukioloajan perusteella ja niitä rajusti tällä hetkellä haastava nettikauppa on avoinna vuorokaudenajasta riippumatta

mutta haluan edelleen kiinnittää huomiota tähän yrittäjien joustomahdollisuuteen ja varsinkin niiden tuhansien toiminimellä työtätekevien ihmisten ahdinkoon tällä hetkellä

sen takia onkin hyvä että hallitus on linjannut kuten ministeri sanoi että operatiivista toimintaa ei keskitetä vaan sitä jatketaan hajautetusti siellä asiakaspinnassa

tähän asetukseen sisältyy säännöksiä matkustajien oikeuksista onnettomuus peruutus tai viivästystapauksissa sekä muun muassa vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeuksista ja tiedottamisesta

heillä on ammattitaito heillä on laitteisto välineistö ja myös se kuljetuskalusto siellä viestin päässä

niin kuin tässä lakiesityksessä esitetään että sen hylkäävän päätöksen perustelut ovat riittävän yksityiskohtaiset jotta asianomainen kansalainen sitten voi siitä tunnistaa mitä asioita on painotettu

kuitenkin kymmenien miljoonien ikuisuusprojekteiksi paisuneet tietojärjestelmähankkeet ovat tällä hetkellä poliisihallinnossa rahoitusongelma

sen vuoksi on aivan välttämätöntä että vähittäiskauppojen aukioloaikaa vapautetaan täydellisesti ja annetaan vapaus yrittäjille ja kauppiaille määritellä milloin heidän liikkeensä ovat auki

myös tulevaisuusvaliokunta kiinnitti tähän asiaan huomiota lausunnossaan

pitää käyttää hyödyksi olemassa olevia ammattitaitoisia rakenteita ja hakea sitä kautta säästöä myös yhteiskunnan maksamiin kuljetuskustannuksiin

tässä asian käsittelyssä valiokunnassa nousivat esille kuluttajamatkustajien riita asiat ja myöskin liikematkustajien riita asiat

aiemmin sekin piti tehdä jotta sitten sen jälkeen kun ilmoittaa että on lopettanut yritystoiminnan voi päästä työttömyysturvan varaan

tämä varmasti hälventää sitä arvostelua myös että kyseinen päätöksen tekijä ei ole eläkkeen hakijaa koskaan tavannut

jos nämä tietojärjestelmähankkeiden rahoitustarpeet uhkaavat niiden poliisien määrää jotka työskentelevät siellä kansalaisten asiakaspinnassa niin onko tämä prioriteetti täysin selvillä kumpi silloin jätetään tekemättä

tällä hetkellä kahden riita asioita hoitavan viranomaisen kuluttajamatkustajien osalta kuluttajariitalautakunta ja liikematkustajien osalta liikenteen turvallisuusvirasto mallia on kritisoitu ja tuotu esille että nämä kuluttaja ja liikematkustajien riita asiat tulisi käsitellä yhdessä viranomaisessa

toistan vielä sen että kannatan tätä käsittelyssä olevaa edustaja lasse männistön aloitetta ja ehdottomasti kannatan myös sitä että kauppojen aukioloajoissa edetään kohti vapauttamista

jos hänellä on ammattiosaamista hänellä on ammattivälineistöä niin mielestäni hänen tulisi voida samalla kun hän pääsee työttömyysturvan piiriin markkinoida sitä osaamistaan ja hakea uusia työtilaisuuksia

tämä lakiesityshän nyt puuttuu tähän olemassa olevaan tilanteeseen ja siihen ongelmaan että luvattomat poistumiset avovankiloista ovat lisääntyneet huomattavasti

käymme lähetekeskustelua kansalaisaloitteesta joka koskee rattijuoppouden rangaistusten tiukentamista ja puuttumista tiukemmin niihin seuraamuksiin joita rattijuopumuksesta tulisi aiheutua

mutta kansalaisten pitää luottaa tähän järjestelmään ja jos tämä on askel siihen suuntaan

valiokunta kuitenkin katsoi tuon selvityksen perusteella jonka se kuulemisessa sai että tämän yhden eu asetuksen kohdalla ei ole tässä vaiheessa syytä poiketa nykyisestä kuluttajia koskevasta sääntelyn peruslähtökohdasta

työtä ja viisaita poliittisia päätöksiä tarvitaan jotta alan toimijoiden toimintaedellytykset pysyvät kohtuullisina kotimaista sisältöä syntyy ja ennen kaikkea jotta kansalaisilla on tasapuolinen mahdollisuus vastaanottaa monipuolista ja laadukasta sisältöä

keskustelu asiasta on päättänyt eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyviä lakiehdotusten sisällä miten

tämä aloitteen sisältö on varsin laaja ja sisältää niin kuin täällä puheenvuoroissa on jo kuultu tosi monia yleisten rikosoikeuden periaatteiden suhteen ongelmallisia esityksiä

sitä voitaisiin katsoa vaikkapa toiminimellä itsensä työllistävien kohdalta jos tuntuu että on liian korkea kynnys tuoda mukaan nämä muut yritys muodot tähän työttömyysturvan piiriin

mutta sitten kun mietitään tätä kriminaalipolitiikkaa ja sitä kokonaisuutta missä tässä ollaan ja sitä mistä mahdollisesti johtuu että avovankiloista niin paljon poistutaan luvatta niin johtuuko se siitä että sitä ei ole kriminalisoitu vai johtuuko se mahdollisesti siitä pitkään harjoitetusta kriminaalipolitiikasta jossa tavoitteena on vankimäärän vähentäminen ja suljettujen vankilapaikkojen vähentäminen ja sitten sen vaikean vankiaineksen sijoittaminen avovankiloihin

eduskunta yhtyi volkov ehdotukseen

tässä keskustellaan suomen ja kosovon välisestä laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoon liittyvästä sopimuksesta ja tämä keskustelu on keskittynyt hyvin paljon tähän laittomasti maassa oleskeluun ja ulkomaalaisiin rikollisiin jotka täällä suomessa ovat ja siihen palautusjärjestelmään ja niihin keinoihin millä nämä rikolliset saadaan täältä palautettua

lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä lakiehdotusten ensimmäkäsittely antoi hyvä niin

liikenne ja viestintävaliokunta ehdottaa mietinnössään eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton johon sisältyy viisi mietinnön loppuun kirjattua kohtaa

esimerkiksi se että rattijuoppojen aiheuttamat kuolemantapaukset tulisi tulkita tapoiksi on ristiriidassa yleisten oikeusperiaatteiden kanssa

tässä käsittelyssä kiinnitettiin paljon huomiota linja autoliikenteen esteettömyyteen

kyseiset kohdat koskevat katsojien ja kuuntelijoiden tarpeiden ja tasapuolisuuden huomioon ottamista kotimaisen ohjelmasisällön tarjontaa ja tuotantoa jakeluteitä koskevien linjausten teknologianeutraalisuuden tarvetta laajakaistaverkkojen teknistä toteuttamista laajakaista tv lähetysten mahdollistamiseksi sekä radiotoimialan erityisesti paikallisradioiden toimintaedellytyksiä

tappohan edellyttää harkintaa ja tarkoitusta

hallituksen esityksessä esitetään liikenteen turvallisuusvirastolle tehtävää nimetä sellaiset linja autoterminaalit joilla liikenteenharjoittajien ja terminaalin pitäjien tulee avustaa vammaisia ja liikuntarajoitteisia

aina näin ei rattijuopumusten aiheuttamissa kuolemantapauksissa ole vaikka kuolemat ovat seurausta rattijuopumuksesta

mutta täytyy tähän samaan keskusteluun vielä liittää se että työperäinen maahanmuutto on erittäin tärkeä asia ja meidän pitää pitää huolta siitä että työperäisesti maahan muuttaville henkilöille on aina väylä olemassa silloin kun työtä on täällä tarjolla ja tekemisen haluja siihen työhön on olemassa

väittäisin että tämäkin näkökulma on varmasti yhtenä syynä siihen että nämä vankilapaot tai nämä poistumiset näistä avovankiloista ovat lisääntyneet

myös se että rattijuopon ilmoittamatta jättäminen pitäisi tehdä rangaistavaksi on erittäin vaikeasti toteutettavissa oleva muutos jos tällaiseen haluttaisiin mennä

käytiin läpi myös esteettömyyttä tällä hetkellä ja sitä kalustoa joka tuossa joukkoliikenteessä on ja selvityksen mukaan vain suuremmilla paikkakunnilla suuremmissa kaupungeissa nuo linja autopysäkit ja käytössä oleva kalusto on esteetöntä käytännössä matalalattiaista linja autokalustoa

tätä laajempaa kriminaalipoliittista keskustelua meidän tulee jatkaa ja pohtia sitä mikä suhde tulee olla suljetuilla vankiloilla avovankiloilla ja sitten näillä vapaudessa suoritettavilla rangaistuksilla niin kuin tuo parhaan

täällä on puhuttu kiinnijäämisriskistä ja siitä että kiinni jäämisen riskiä pitäisi pystyä korottamaan ja kohottamaan jotta sitä kautta rattijuoppous vähenisi kun tuo riski kiinni jäämisestä kasvaisi

työperäistä maahanmuuttoa ja näitä laittomasti maahan tulevia henkilöitä ja turvapaikkaturismia ei pidä sekoittaa toisiinsa

kaukoliikenteen osalta tuo esteettömyys ei ole lainkaan niin ongelmatonta kuin voisi ajatella nimittäin matalalattiabussit eivät meluisuutensa vuoksi sovellu korkeampaan ajonopeuteen ja sen vuoksi tuo matalalattiaratkaisu ei esteettömyyttä kaukoliikenteeseen välittömästi takaa

edustaja mäntymaa nosti täällä omassa puheenvuorossaan esille ehdotuksen siitä että rattijuopumuksen seuraamuskäytäntöjä ja sitä prosessia pitäisi muuttaa

elinkeino ja ympäristökeskusten ja ympäristölupien valvonnassa ja myöntämisessä on varsin kirjavaa käytäntöä tässä maassa ja kysynkin ministeriltä miten tuota voitaisiin ohjata niin että nämä säännökset olisivat samat ympäri maata

olen itse myös aiemmin pitänyt esillä sitä näkemystä että tavallisten rattijuopumusten kohdalla poliisin prosessia voitaisiin muuttaa niin että siitä annetaan sakkoja hoidetaan se lyhyellä kaavalla ne tavalliset rattijuopumukset ja sitä kautta saadaan vapautettua resurssia siitä tutkintaprosessista taas tänne kentälle kiinnijäämisriskiä lisäämään

mielestäni pitäisi ympäristölainsäädäntöön ja sen tulkintaan saada ulotettua yritys ja työllisyysvaikutusten arviointi niin että olemassa oleva toiminta saisi riittävän sopeutumisajan ja neuvonnan näihin jatkuvasti muuttuviin säännöksiin

vammaistietoisuuskoulutus joukkoliikenteen kuljettajille nousi myös esille tässä mietinnön käsittelyssä

vielä aivan lopuksi se että taksilaki nyt muuttuu tältä osin eli tuo yläikäraja poistuu ja tähän paikallistuntemukseen ja kielitaitoon ja koulutukseen kiinnitetään huomiota mutta taksialakin tulee olemaan suuressa murroksessa tästä eteenpäin

toinen kysymys ministeri vapaavuorelle

olette ansiokkaasti toiminut tässä puurakentamisasiassa ja nyt näitä säännöksiä ollaan sitten muuttamassa ja näihin taulukkoarvoihin tukeutuvaa rakennusmääräyskokoelmaa tekemässä

asiantuntijakuulemisessa kritisoitiin tätä ajankohtaa ja todettiin että koulutus tulisi saattaa kuljettajille nopeammin ja mahdollisimman pian

kysymys kaiken kaikkiaan tuntuu olevan rangaistusasteikkojen soveltamisesta ja silloin tietysti tullaan siihen näkemykseen että eduskunta säätää lakeja ja tulisiko meidän sitä alarajaa nostaa niin kuin edustaja kauma täällä omassa puheenvuorossaan pohti

meidän tulee tarkastella kokonaisuutena esimerkiksi haja asutusalueen henkilökuljetustarpeiden järjestämistä miten kun jouk koliikennelaki muuttuu ja joukkoliikenteen linja autoliikenteen palvelut haja asutusalueella muuttuvat ja heikkenevät silloin taksien rooli tulee myös tarkasteluun henkilökuljetuksessa voidaan käyttää enemmän hyödyksi takseja

valiokunta on myös sitä mieltä että mahdollisimman pian tuo koulutus tulee toteuttaa mutta resurssi ja tarkoituksenmukaisuussyistä on syytä pitäytyä tässä esityksen aikataulussa koska tämä liittyy ammattipätevyysdirektiivin mukaan järjestettäviin koulutuksiin ja sen aikatauluihin ja siltä osin muutosta tuohon asiaan ei esitetty

kysynkin saadaanko nyt näillä uusilla määräyksillä puu näkyville puukerrostalojen rakenteissa koska ihmiset jotka muuttavat puukerrostaloon haluavat että se puu näkyy siellä sisärakenteissa

vihreille voisin sanoa että on päätös myös siitä että uusia koulutusleikkauksia ei tule ja se on erittäin merkittävää koulutuksen tutkimuksen ja tuotekehityksen kannalta

olen sitä mieltä että rattijuopumusrangaistusten alarajaa voitaisiin nostaa ja sitä kautta myös tuomioistuneitten mn tuoma etu on tuomioistuinten tuomiokäytäntö muuttuisi

samoin postinjakelu ja muukin tämmöinen haja asutusalueen tavarankuljetus on sellainen osa alue jossa kannattavuuden kanssa tällä hetkellä painitaan

tuo voidaan pitää poistaa siitä ja muuttaa se niin että rattijuopon auto tai sen arvo tuomitaan valtiolle ja sitä kautta saadaan lisäsanktiota tuohon rattijuopumukseen

valiokunta pitää erittäin hyvänä että esityksellä edistetään liikuntarajoitteisten ja vammaisten matkustajien mahdollisuuksia hyödyntää linja autoliikennettä

meidän tulee kokonaisuutena tutkia näitä sekä henkilökuljetusten että muiden myös tavarankuljetusten tarpeiden kokonaisuutta haja asutusalueilla ja sitä löydetäänkö sieltä ratkaisu näiden alan ammattilaisten ja yrittäjien kesken ja meidän tulee yhteistyössä turvata sitten myös haja asutusalueen kuljetuspalvelut jatkossa

valiokunta totesikin että suomessa tulee pyrkiä joukkoliikenteen esteettömyysratkaisujen kehittämiseen sekä infran että kaluston osalta

olen tästä aiemminkin esityksen tehnyt ja olen lisännyt siihen myös sen että nämä varat voitaisiin käyttää perustettavan rikosuhrirahaston pääoman kartuttamiseksi ja silloin tuo korvaus menisi juuri niille uhreille jotka joutuvat rattijuoppojen tekojen uhreiksi

arvoisa herra puhemies

täytyy ilolla todeta liikennevaliokunnan puheenjohtajana että tämä keskustelu tästä lisätalousarviosta on aika paljon painottunut tuonne liikenteen sektorille

arvoisa herra puhemies

tässä yhteydessä nousi myös matkustajien oikeuksiin liittyvänä asiana esille linja autoliikenteen harjoittajien vastuu palvelun tarjoamisessa

tässä puhutaan nyt kauppojen aukioloajan rajoittamisesta mutta kyllä kysymys on esimerkiksi siitä minkä takia me rajoitamme kauppojen sijoittumista

on hienoa että kokeneet pitkän linjan poliitikot ovat täällä kantaneet huolta siitä ja odotankin että sitä tukea sitten löytyy kun näitä liikenneasioita tässä eteenpäin viedään ja tullaan sitten niihin rahoituspäätöksiin jossain vaiheessa

rattijuoppojen omaisille se kärsimys on elinkautinen ja rattijuopon uhrille lopullinen ja siinä mielessä ymmärrän hyvin tämän aloitteen näkökulman

matkustajien tulee pystyä luottamaan siihen että linja autoliikenteen reitit ja se toimivuus taataan

eli on tälläkin hetkellä käynnissä monia prosesseja joissa oltaisiin perustamassa suuria kaupan yksiköitä mutta kaavoituksellisesti tai alueellisesti niitä lupia ei vain saa niille kauppapaikoille joille yrittäjät katsovat että heidän liikkeensä parhaiten soveltuisi ja se toiminta olisi parasta siellä toteuttaa

arvoisa puhemies

kantola nosti esille ajatuksen siitä että mahdollinen maahantulokielto saattaisi sitten viedä pohjan pois tältä vapaaehtoiselta lähdöltä

se sisältää yksittäisiä panostuksia niihin kohteisiin joista tässä vaiheessa vuotta katsotaan että ne on tarpeen tehdä

valiokunta sai tietoonsa että joitakin linja autoreittejä on lopetettu ennenaikaisesti ennen tuon toimilupakauden päättymistä vain ilmoittamalla siitä lupaviranomaiselle

näin kansainvälisenä unescon julistamana maailman radiopäivänä pitää ottaa vielä esille tuo paikallisradioiden kysymys tässä lähetekeskustelussa

tuossa aiemmassa puheenvuorossani toin esille tätä näkökulmaa että tulisi harkita onko tässä maahanmuuttokiellossa tai jossain muussa kohdassa tätä lakia mahdollista edistää sitä ajatusta että tällä hetkellä voidaan puhua maahan mutta muutto tai turvapaikkaturvapaikkaturismistattiin turvapaikkaturismista siitä näkökulmasta että tällä ulkomaalaislain muutoksella ei nyt lisätä sitä turvapaikkaturismin mahdollisuutta

esimerkkinä tästä käy vaikka tuolla kaakkois suomessa luumäellä oleva hanke jossa on tarkoitus muodostaa erittäin iso kaupan yksikkö valtatien varteen liikennevirtojen varrelle ja sitä kautta lisätä kaupallista palvelua sekä turisteille että paikallisille asukkaille mutta myös siihen läpiajavaan liikennevirtaan lisää palveluja

joukkoliikennelain mukaan reittiluvan myöntämisen edellytyksenä on että luvanhaltija sitoutuu harjoittamaan liikennettä vähintään kahden vuoden ajan

tukeeko tämä lakiesitys mielestänne riittävästi paikallisradiotoiminnan kehittymistä ei pelkästään nykyisellään säilymistä vaan kehittymistä koska paikallisella viestinnällä on asukkaille hyvin suuri merkitys

valiokunta oli tämän mietinnön suhteen yksimielinen ja pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana

mielestäni kysymykset paikallisen ohjelmatuotannon osuudesta ohjelmamäärässä ja samoin tuo mainonnan prosentti tai määrä paljonko mainontaa radio ohjelmissa saa olla ovat sellaisia keskeisiä kysymyksiä

eli voi hakea turvapaikkaa sen jälkeen voi vapaaehtoisesti valtion kustantamalla lentolipulla turistiluokassa lentää ilman ikäviä saattajia ja sitten palata hetken päästä takaisin ja jatkaa tätä turismia ja tätä kierrosta

tässä tapauksessa on esitetty että tuon kaupan yksikön pitäisikin sijoittua sinne taajamaan pois siitä liikennevirtojen varrelta

meidän pitäisi pyrkiä siihen että yrittäjät tekevät itse ratkaisunsa ja saavat ne ratkaisunsa tehdä ja mahdollistetaan sitten se toiminta siellä missä se investointi järkeväksi nähdään

meidän tulisi antaa sellainen viesti että jos niitä maahantulon edellytyksiä ei ole ja se on todettu niin tämänkaltainen ettei tämä järjestelmä hyväksikäyttö me emme hyväksy tämän kaltaista järjestelmän hyväksikäyttöä

arvoisa herra puhemies

pelkästään tämä aukioloaikojen rajoittaminen ei tällä hetkellä estä yrittämisen dynamiikkaa ja työpaikkojen ja yrittämisen lisäämistä vaan siellä on myös muita kysymyksiä kaavoitukseen liittyviä kysymyksiä jotka pitäisi hyvin nopeasti perata

tässä kohtaa nyt kun tätä vapaaehtoista paluuta lainsäädännössä säädetään voitaisiin hakea tapoja antaa tämä viesti että emme hyväksy tätä turvapaikkaturismia

tämä keskusteluhan alkoi jo viime vaalikaudella ja niin kuin tuossa kuultiin edustaja vehviläisen silloisen liikenneministerin puheenvuorossa niin tämä silloinen esitys katsastuslain muuttamisesta jäi sitten vaalikauden loppukiireiden vuoksi käsittelemättä ja raukesi silloin ja nyt tämä käsittelyssä oleva esitys on lähestulkoon tuon viime vaalikaudella olleen esityksen kaltainen

hallitus on linjannut että myös nämä turisti ja liikennevirrat voitaisiin ottaa huomioon silloin kun näitä kauppojen sijoittamislupia myönnetään ja se on hyvä asia että ne otetaan huomioon

katsastustoiminta oli aiemmin hallinnollista virkamiestoimintaa tarkastavaa virkamiestoimintaa

niistä ajoista onneksi on paljon katsastustoiminta muuttunut

se on muuttunut tähän päivään ammattimaiseksi turvallisuuspalveluksi kuluttajalle ja sellaisena se tulee mieltääkin

tämän lakimuutoksen yksi lähtökohta on nimenomaan tämän kuluttajan autoilijan auton omistajan auton käyttäjän näkökulma ja niin sen tulee olla

eli kyllä hallituksella on ihan selkeä suunnitelma miten tätä taloutta tässä erittäin vaikeassa tilanteessa korjataan ja viedään eteenpäin

käsittelyssä on siis suomen ja korean välinen yhteistyö ydinenergian rauhanomaisessa käytössä ja tässä hallituksen esityksessä todetaan että tämä yhteistyö käsittää ydinenergian käyttöön liittyvää tutkimusta ydinaineiden ja ydinenergian käyttöön liittyvien laitteiden ja teknologian siirtoa maiden välillä sekä ydin ja säteilyturvallisuuden edistämistä

tämä lisätalousarvio on työtä ja kasvua tukeva lisäbudjetti ja sen tavoitteet ja toimenpiteet laitetaan käytäntöön nopeasti

eli kansalaisten kannalta tämä lakiesitys tuo nyt vaihtoehtoja mahdollisia vaihtoehtoja hoitaa tuo katsastusvelvoite

arvoisa herra puhemies

myös se että katsastus voidaan tehdä samalla kertaa kun ajoneuvo viedään korjaamolle on erittäin hyvä ja tervetullut mahdollisuus kuluttajille

valiokunnan puheenjohtaja pekkarisen puheenvuoro äsken keskittyi tuohon ydinjätteen käsittelyyn ja ydinjätteestä huolehtimiseen ja kuten hän puheenvuorossaan sanoi suomi ja ruotsi ovat ne kaksi maata maailmassa jotka ovat tehneet ratkaisun ydinjätteen loppusijoittamisesta

toisaalta lailla turvaamaan kauppakeskuksessa toimivalle pienyrittäjälle vapaapäivän jotta hän saa pitää vapaapäivän tekemään sellaista lainsäädäntöä ja toisaalta on edustaja heinosen hyvä lakialoite siitä että tästä kaupan ja tässä tapauksessa parturi ja kampaamoliikkeiden aukioloaikojen sääntelystä luovuttai siin tai sitä lievennettäisiin

tähän lakiesitykseen sisältyy se että kevyen ja raskaan kaluston katsastusvelvoite voidaan purkaa

nyt kun tämä sopimus on tässä esillä ja tässä puhutaan myös säteilyturvallisuuden edistämisestä ja siihen liittyvästä tutkimuksesta haluan tuoda tähän keskusteluun myös näkökulman siitä että suomen tulee toimia ydinenergian maana jossa ydinenergiaan suhtaudutaan vakavasti mutta myös niin että huolella koko ajan seurataan sitä alaa ja sitä tutkimusta kehitetään

nämä poikkeuslupakäytännöt jotka ovat nyt olleet mahdollisia lisäävät byrokratiaa ja asettavat yrityksiä ja yrittäjiä aivan eriarvoiseen asemaan riippuen siitä millä paikkakunnalla yritys sijaitsee ja siitä kuka hakee poikkeuslupaa ja kuka ei

itse näen niin että varsinkin tuolla raskaan kaluston katsastuspuolella voi olla jopa niin että ammattitaito lisääntyy koska on useita katsastustoimipaikkoja joissa hyvin harvoin tehdään noita raskaan kaluston katsastuksia

liian monessa päiväkodissa ja koulussa oppilaat ja työntekijät tälläkin hetkellä kärsivät näistä oireista

olen aivan varma siitä että jossain vaiheessa myös tuolle ydinjätteelle voidaan löytää joitain hyötykäyttömahdollisuuksia kun aikaa kuluu

näistä poikkeuslupakäytännöistä pitää päästä pois ja vähitellen vapauttaa kaupan aukioloaika kokonaan niin että se aukioloaika muodostuu kysynnän ja tarjonnan mukaan

siihen kannattaa panostaa ja satsata panoksia yhteistyössä muiden maiden kanssa koska se on asia joka meidän tulee myös ratkaista

niissä raskaan kalustojen korjaamoissa on se ammattitaito ja osaaminen todella huipussaan ja on hyvä että se ammattitaito saadaan nyt myös sitten turvallisuuden takeeksi entistä enemmän

kyllä kauppias tietää milloin asiakas haluaa kauppaa tehdä tai palveluja ostaa

arvoisa herra puhemies

mutta olemme kuitenkin menossa oikeaan suuntaan ja aina kun lisärahoitusta saadaan se on hyvä ja koko tuo perusväylänpidon tilanne tällä hetkellä tunnistetaan

sen takia on erittäin tärkeää että tämä asia on nyt täällä käsittelyssä

loppusijoitus on nyt ratkaistu suomessa hyvällä tavalla ja siihen on suunnitelmat mutta se miten mahdollisesti tuota loppusijoitettua ydinjätettä joskus voitaisiin hyödyntää on avoinna

myös se että jälkitarkastusta ei ole pakko tehdä sillä katsastusasemalla jossa katsastus on aloitettu niin kuin tähän saakka lisää sitä mahdollisuutta kuluttajalle mutta myös sitä ikään kuin valvontaa ja kontrollia että onko vika todella sellainen että se vaati jälkitarkastuksen ja tätä asiakas voi käyttää hyväkseen